henkilöstökehys on pienenevä edellä mainituille vuosille mikä vaarantaa omasta mielestäni yhteiskuntatakuun toteutumisen kolmen kuukauden määräajassa erityisesti niillä alueilla joilla oppilaitoksista valmistuvien nuorten määrät ovat suuret

työmarkkinatukilain monimutkaisuuden soveltaminen suoriin työnhakijoihin sitoo vielä osaltaan henkilöresursseja ja tuo siksi lisähaasteen tähän aiheeseen

uskon ja haluan luottaa että hallitus elää ajassa ja tietysti niitä linjauksia ja mahdollisia lisäpäätöksiä tehdään jos ja kun se tarve sitten myöhemmässä vaiheessa tulee

nuorisotyöttömyyden alentaminen edellyttää myös merkittävää työvoiman kysynnän kasvua joka ei välttämättä toteudu helposti kun me tiedämme nämä talouden realiteetit tässä hetkessä

mitä tulee yhteiskuntavastuuseen tämän yhteiskuntatakuun toteutumisen vauhdittamiseksi pitää löytää ehdottomasti uusia keinoja joilla lisätään yritysten yhteiskuntavastuuta tulevasta työvoimasta

toteutuakseen nuorisotakuu vaatii siis vielä paljon tekoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja luotan että tässä myös saadaan oppositiolta vahvasti tukea

kiitoksia

olisin yhteisen työn toivonut jatkuvan tämän oppositiosta kritisoimisen sijaan

keskusta näyttää olevan jo vaalitöissä täysillä

omat esitykset loistavat poissaolollaan ellei tupakkaveron nostoa erikseen oteta huomioon eivätkä keskustan teot köyhien lapsiperheiden aseman parantamiseksi aikaisemmilla vaalikausilla vakuuta

sen sijaan isojen päätösten siirtämisessä seuraavalle vaalikaudelle joka välikysymyksessä mainitaan keskustajohtoiset hallitukset ovat kyllä erityisesti kunnostautuneet

välikysymyksestä puuttuvat oikeastaan selkeät kärkiasiat joiden perusteella keskusta ja vasemmistoliitto katsovat ettei hallitus niiden mielestä nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on todellakin varmistaa markkinoiden toimivuus suomen erittäin keskittyneillä päivittäistavaramarkkinoilla ja meillä on varsin laaja yhteisymmärrys tämänkaltaisten esityksien tarpeellisuudesta tässä eduskunnassa laajemminkin

esityksen ajatus on siis rajoittaa vain kaupan keskusliikkeiden toimintaa ja kun yleensä kaikkiin hallituksen lakiesityksiin aina jonkun verran tulee myös sitä kritiikkiä niin tässähän kauppa on esittänyt uudistukselle mahdollisia haittavaikutuksia muun muassa että ruuan hinta nousisi tuonti kasvaa ja että lähi ja luomuruokaa ei voisi enää suosia samalla tavalla

oppositiosta on tyydytty ihmettelemään miten tämä uudistus ei toimi

on alueita missä tikkua ei ole laitettu ristiin jotta nämä nuorisotakuun hyvät käytännöt saataisiin toimimaan ja nyt sitten kehdataan parjata sitä että hallitus on tämän eriarvoisuuden lisääntymisen aiheuttanut

yllättäen kuitenkin kaikki muut tahot paitsi kauppa ovat tyrmänneet nämä väitteet kerta kerran jälkeen ja muun muassa talousvaliokunta kuluttajavirasto ja kuluttajaliitto pitävät lakimuutosta erittäin hyvänä ja ovat olleet mukana sen valmistelussa kuten myös oma valiokuntani lausuntovaliokunnan roolissa

valiokunnan tekemässä työssä törmäsimme myös tilanteisiin jotka eivät mielestäni kuulu asiantuntijakuulemisiin eivätkä lainsäädännön valmisteluprosessiin laisinkaan eli yksinkertaisesti kaikki toivotut asiantuntijat eivät rohjenneet ollenkaan kokouksiin paikalle tai osa heistä kertoi paljon enemmän suullisesti kuin oli valmis kirjallisesti esittämään

se että tällä vaalikaudella on tartuttu palvelurakenteiden uudistamishaasteeseen joka on laiminlyöty vuosikymmeniä osoittaa myös että hallitus pitää näitä palveluita erittäin tärkeinä kansalaisille

tästä sitten tietysti kaikki voivat tehdä omat johtopäätelmänsä mistä tämä kaikki johtui ja ehkä myös tässä valiokunnan puheenjohtaja leppä vähän analysoi tätä tilannetta laajemminkin

arvoisa herra puhemies

minä koen kaiken kaikkiaan että tämä esitys on tärkeä askel kohti oikeudenmukaisempaa tulonjakoa elintarvikeketjussa ja varmasti hieman parantaa pahasti alakynnessä olevien tuottajienkin neuvotteluasemia jatkossa

olen omalla kunnallispoliitikon urallani vääntänyt kättä lukemattomia kertoja muun muassa keskustalaisten kanssa lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palvelujen euroista

toisaalta myös kentältä on tullut sen tyyppistä palautetta että sitä on ollut mieluisa kuunnella koska tämän lain valmistelun aikana on jo tehty kohtuullistamisratkaisuja käytännön toimissa

lapsiperheiden tukeminen eri tavoin on tärkeää jotta ongelmia voitaisiin ennalta ehkäistä

juuri sosiaalipuolen ennalta ehkäisevien rahojen kohdalla korostuu miten kunta voi heikossa taloustilanteessa lyhytnäköisellä leikkaamisella säästää itselleen valtavia ongelmia ja kustannuksia lähitulevaisuuteen

arvoisa herra puhemies

toinen lapsiperheiden kannalta tärkeä asia on työelämän kehittäminen niin että työ ja perhe elämä kyetään yhteensovittamaan joustavasti niin että perheillä on yhteistä aikaa

välikysymystekstistä on pakko lainata vielä toinen muunneltu totuus

hallitus petti lupauksen

hyvinvoiva työntekijä on yrityksen kilpailukyvyn paras takuumies

hyvinvoinnin kautta myös työuria on aidosti mahdollista pidentää

hyvät kollegat

vaadimme tuolloin viime vuoden syksyllä että tilanteeseen pitää reagoida riittävän nopeasti ja on tarjottava nuorille mahdollisuuksia työllistymistä edistävään tukeen ja neuvontaan

valiokunta on käsittelyssään kannattanut turvakotipalveluiden saattamista valtion järjestämisvastuulla olevaksi lakisääteiseksi palveluksi kunnat kun ovat tarjonneet turvakotipalveluja yleisen sosiaalipalveluja koskevan järjestämisvastuun nojalla

arvoisa herra puhemies

tässä kokonaisuudessa liittyen kehyspäätöksiin tai valtion velkaantumiseen lapsilisien leikkaaminen on tulovaikutuksiltaan melko vähäinen juonne perheille iso juonne

nuorisotyöttömyyden hoidon osalta uskon että kokonaisuus on kohtuullisen hyvä

olen äärimmäisen tyytyväinen että hallituksen repertoaaria on tämän melkein puolen vuoden harkinnan jälkeen saatu laajennettua näin kuin tästä lisäbudjetista käy ilmi

hiukan huolettaa tässä hetkessä kuntien taloudelliset paineet tietäen miten kunnat ottavat huomioon kokonaisuudistuksen muun muassa ennalta ehkäisevässä työssään

omissa silmissäni hallitus on kehyspäätöksiin kuuluvilla päätöksillään leikata lapsilisiä ja indeksikorotuksia ylittänyt sellaisia periaatteellisia rajoja joita sosialidemokraattisena kansanedustajana on vaikea hyväksyä

on tärkeää myös huomioida että turvakodissa vietetyn kriisijakson jälkeen tarvitaan usein pitkäkestoisiakin jälkihuollon palveluita

taitaa olla kuitenkin niin että hallitus katsoi nuorten tilanteen huonontumista tumput suorina puoli vuotta ennen kuin vihdoin on tilanteeseen tulossa helpotusta tämän lisäbudjetin myötä

se mistä kannan myös huolta on eurot turvakotipalveluiden mahdollistamiseen

kaikkia kehyspäätösten vaikutuksia arvioidaan varsinaisten lakimuutosten valmistelun yhteydessä

siinä yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset kompensaatiot joita tästä päätöksestä seuraa

nopeasti kasvavasta työttömyydestä huolimatta työvoimapoliittisten aktiivitoimenpiteiden parissa on jopa vähemmän ihmisiä kuin talouden normaalioloissa

koen että hallituksen on ehdottomasti palattava vielä tällä vaalikaudella lisäbudjetin kautta lisärahoitukseen koskien turvakotitoimintaa

tällaista signaalia on tullut hallituspuolueitten edustajilta ja tähän on syytä painaa päälle

aktivointitoimenpiteet ovat työttömyyden hoidossa keskeisen tärkeitä yksilön kannalta siksi että työkyvyn heikkeneminen on nopeaa ja sen uudelleen saavuttaminen äärimmäisen hankalaa

hyvät kollegat

sosialidemokraatit uskovat että laadukkaat kattavat ja toimivat julkiset palvelut ovat paras tapa tuottaa kansalaisten hyvinvointipalveluita yhdessä kolmannen sektorin kanssa

kuntatalouden tilanne heikkenee heikkenemistään

jälkiviisaasti voi todeta että jätevesiasian käsitteleminen lakina olisi ratkaissut monia ongelmia

työllisyyteen tämä liittyy esimerkiksi sinä että tiukan kuntatalouden aikana kuntien ei ole mahdollista työllistää vajaakuntoisia ihmisiä

kaiken kaikkiaan voidaankin arvioida että jätevesiasetuksesta tuli paitsi maaseudun kotitalouksille myös yhteiskunnallisesti kallis ja kustannustehoton ratkaisu

arvonlisäveron nostaminen heinäkuun alusta sopii tähän yhtälöön erittäin huonosti koska se heikentää ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta työllistää

tämä muutosturvan laajentaminen on aivan loistava juttu mutta ongelmana tässä esityksessä tulee olemaan te keskuksien täysin riittämättömät resurssit

satonen valiokunnan puheenjohtaja täällä totesi mutta ne ovat täysin riittämättömiä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

lisäksi nämä monet uudet työntekijät jotka esimerkiksi nyt sitten kesällä palkataan hehän jäävät todella huonolle perehdyttämiselle koska siellä on muutenkin jo henkilökuntavajetta

hallitus on käynnistänyt kuntarakenne ja sote uudistukset kuntien valtionosuusuudistuksen ja kuntalain kokonaisuudistuksen

mutta millä perusteella on yksittäisille kansalaisille erittäin kalliiden toimenpiteiden vaatiminen jos niiden vaikutukset edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen voidaan arvioida vähäisiksi

herää myös kysymys millä perusteella asetuksen edellyttämistä toimenpiteistä voidaan myöntää vapautus ja miten näissä tapauksissa kansalaisten tasa arvoinen kohtelu toteutuu

elikkä periaatteessa tästä tullaan taas siihen tilanteeseen että lakiesitys on loistava ajatukseltaan mutta aivan täysin riittämätön resursseiltaan

valiokuntatyössä ja omassa mietinnössämme korostimme sitä että kaikki työ joka parantaa ja tukee työn ohessa tapahtuvaa opiskelua on tehtävä koska niin työntekijöille kuin työnantajille on pääsääntöisesti työnteon ja opiskelun yhteensovittaminen toimivampi ratkaisu kuin kokoaikainen poissaolo työstä

uudistusten kaataminen olisi kuitenkin karhunpalvelus kuntalaisille ja palvelujen käyttäjille

maaseudun ihmisillä on aito halu ympäristön suojelemiseen